esimerkiksi yliopistojen vastinrahoitusasiassa he väittivät että oli miljoonien kymmenien miljoonien virhe

ehkä pääsemme siinä vastaavaan tilanteeseen kuin mikä on tässä typpiasiassa jossa komissio on nyt tällä hetkellä tehnyt toteuttamisarvion

me olemme todenneet että on kaksi eri tilannetta

siitä emme yksin päätä

mutta toinen asia johon me voimme kansallisesti puuttua on se kuka pääsee vastaanottojärjestelmään ja siihen olemme puuttumassa kun olemme uudistamassa lainsäädäntöä

liian yksityiskohtaiset vaatimukset ja määräykset esimerkiksi julkisivumateriaalista ja pakollisista autopaikoista johtavat kustannusten kohoamiseen ja siten asuntojen hintojen kohoamiseen myös

toivon että saadaan se mukaan samaan ketjuun jolla pääsemme myöskin hyödyntämään sitä kalaa niin kuin ajatus on ollut muun muassa saaristomerellä ja suomenlahdella

ei ole tarkoituksenmukaista että toisista eu maista voidaan tulla asumaan meidän vastaanottokeskuksissamme ja saada sitä kautta turvaa ja ehkä kiertää myöskin vapaan liikkuvuuden säännöksiä

rakennusten turvallisuudesta ei tietenkään pidä tinkiä mutta sen sijaan pitäisi olla mahdollista ja luonnollista rakentaa asuintaloja joissa olisi paljon vähemmän autopaikkoja

arvoisa puhemies

usein väitetään että korkeamman veron asettaminen rakentamattomille rakennuspaikoille luo kannustimia siihen että omistajat alkaisivat itse rakentaa alueella tai möisivät alueen edelleen

tällä hetkellä meillä on moni turvapaikanhakija joka on esimerkiksi italiasta maltalta ja kreikasta hakenut turvapaikkaa ja italia ja kreikka eivät tee kyllä hirveän paljon yhteistyötä tämän suhteen mikä tähän liittyy

rohkenen väittää että vaikutus voi olla myös päinvastainen eli maanomistaja pitää viimeiseen saakka maansa kaavoittamattomana tie täen että välittömänä seurauksena muuten olisi kiinteistöveron nousu ilman takeita vastaavista tuloista

kreikka on parantanut huomattavasti kilpailukykyään raskaalla tavalla raskaalla tavalla josta tuskin moni täällä voi kuvitella miten paljosta moni tavallinen kreikkalainen joutuu luopumaan

yhtenä ongelmana koko tässä vyyhdessä on se että strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin on joissakin tapauksissa kieltänyt näitten käännyttämisten toimeenpanon elikkä me emme ennen kuin strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin on sanonut lopullisen sanansa voi lähettää henkilöitä takaisin nimenomaan maltalle kreikkaan ja italiaan

fantastinen margrethe vestager joka vähän muistuttaa borgenin pääministeriä kyllä olemukseltaan totesi yön neuvottelujen jälkeen ruotsalaiselle kollegalleen että he menevät mukaan

ruotsissa on myöskin paljon tahoja jotka haluavat että ruotsi menee mukaan

harmaan talouden toimenpiteet ovat myöskin tärkeitä ja niitä tulee toteuttaa ja lopuksi me haluamme painottaa sitä että asuntopolitiikan onnistumisen avaimena ovat pitkän aikavälin kokonaisratkaisut

todellakin yön neuvotteluissa on päädytty sellaiseen ratkaisuun joka myöskin esimerkiksi ministeri borgin mukaan on monella tavalla tullut ruotsia vastaan

hollannissa ja isossa britanniassa on vastaavanlainen tilanne ja saksan perustuslakituomioistuin on sellaisen vastaavan päätöksen tehnyt että kreikan tilanne ei vastaa ihmisoikeusnormeja

haluaisin jatkaa siitä mihin edustaja östman oikeastaan lopetti

on mielenkiintoista kuunnella edustaja sipilää joka sanoo että ensimmäinen paketti oli oikein se pelasti tuhansia ja tuhansia työpaikkoja täällä suomessa nyt toinen paketti ja tämä pidennys eivät sitten ole oikein jotka vaarantaisivat nimenomaan sitä tukea mitä me annoimme ensimmäisessä paketissa

he nyt odottavat joitakin muitakin ratkaisuja mutta me voimme olla tyytyväisiä että tänä yönä on saatu aikaan sellainen ratkaisu joka mahdollistaa näitten kahden maan mukaantulon siihen tärkeään pankkiunioniin

jos meillä on yhteisiä normeja eussa niin jotkut maat siitä laistavat ja tekevät yhteisen toiminnan erittäin vaikeaksi

arvoisa puhemies

sitä me tarvitsemme eussa

tehtiin suuren kriisin vallitessa niin kuin edustaja lehtomäki tietää eikä ollut kaikkia niitä sääntöjä joita on tällä hetkellä

arvoisa puhemies

jos meillä nyt osallistuminen vähenee länsi balkanilla niin tiedämme että on suuria paineita sotilaalliseen kriisinhallintaan muun muassa maissa joissa vaaditaan hyvin paljon enemmän resursseja per lähetettävä henkilö joten vaikka miten symppaisi tätä siviilikriisinhallintaa niin meillä on myöskin paineita ja toiveita että voisimme esimerkiksi esiintyä enemmän ykn lipun alaisuudessa vaikkakin kaikki operaatiot joihin me olemme osallistuneet ovat olleet ykn mandaatilla

arvoisa puhemies

vanha levy on jäänyt soimaan

kuitenkin

mutta tällainen kokonaisvaltainen ote siviilikriisinhallinta sotilaallinen kriisinhallinta ja kehitysyhteistyö ja muu ulkopolitiikka on erittäin tärkeä

mitä tulee lisääntyneeseen turvapaikanhakijoiden määrään niin jos me katsomme sitä lisääntynyttä määrää muissa euroopan maissa niin norjassa ja hollannissa määrä on ennen kaikkea lisääntynyt

ennen kaikkea tästä tämä johtuu

edellinen hallitus ei käynnistänyt mitään tällaisia niin sanottuja takaisinottosopimuksia mutta ministeriryhmä on eilen antanut valtuuden sisäministeriölle ja ulkoministeriölle muun muassa että tehdään yhteistyötä afganistanin kansalaisten vapaaehtoisen paluun ja palauttamisen tukemisessa

vi har konstaterat att det är viktigt att vi för den här debatten i dag

ärade talman

arvoisa puhemies värderade talman

arvoisa puhemies

miten todennäköiseksi te näette sen että euroopan parlamentti todella viimeiseen asti käyttää niin sanottua veto oikeutta koska nyt kun he käsittelivät näitä rahoituskehyksiä he ilmaisivat että eivät hyväksy sellaista ratkaisua jossa ei olisi heidän kantansa mukaista omien varojen järjestelmää

ja kun me tiedämme että entistä valtiovarainministeriä kutsuttiin kukkotarhan johtajaksi tiukkuudessaan se kyllä minun mielestäni tarkoittaa sitä että edellinenkin hallitus oli erittäin tiukka vaatimuksissaan vaatiessaan niiltä jotka ovat tehneet vääryyttä

olen surullinen kyllä siitä että edustaja pekkarinen edelleen väittää että tästä uudesta välineestä pääomitettaisiin pankkeja suoraan kun me olemme monet kerrat käyneet lävitse sen että ensin yksityiset ottavat vastuunsa se maa ja vasta siinä tilanteessa jos ei maa pysty voidaan kääntyä tämän uuden välineen puoleen

och framför allt är finland ingalunda bundet till det övriga europa bara genom den gemensamma eurovalutan utan med otaliga olika band av olika karaktär inte minst ekonomiska

olemme saaneet myöskin suuressa valiokunnassa tästä selvyyttä

och de här banden ska inte kapas

mutta sanotaan toisaalta että muun muassa t k toiminta loppuu siis rahoitus loppuu ihan konkreettisesti joltakin hankkijalta jos ei tätä sopua nyt saada aikaan

arvoisa puhemies

viennistä kokonaan riippuvaisena maana suomi ei selviäisi pitkälle ilman ulkomaankauppaansa niin lähellä kuin kauempanakin olevien maiden kanssa

sitten hyvät ystävät edellisessä hallituksessa todettiin myöskin että on hyvä tapa toimia samalla tavalla kuin kansainvälinen valuuttarahasto jolla on takataskussaan niille maille tukea jotka eivät ole surkeassa jamassa

mikä on tilanne

siksi todella toivoisin että katsoisimme vielä kertaalleen niin kuin ministeri stubb lupasi tätä uutta sosiaalisopimusta vastaako se näihin haasteisiin mitä tämän päivän muuttaminen tarkoittaa

olen myöskin samaa mieltä kuin edustaja lipponen että tärkeintä on vahvistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia nauttia koko opetustarjonnasta koko pohjoismaisessa kokonaisuudessa

valitettavastihan oli käydä niin että esimerkiksi ruotsi olisi sulkeutunut suomalaisilta opiskelijoilta kun vähän nukuttiin meidän opetusministeriössämme kun ruotsi uudisti korkeakoulusääntöjään

yhteinen asia on siis välttää suurten eurooppalaisten pankkien kaatuminen joka saattaisi kaataa toiset mukanaan ja merkitä luotonannon kiristymistä koko maanosassa

ja jos yritykset ja yksityiset taloudet jäävät vaille luottoja talouden pyörät pysähtyvät

espanjan osalta on hyvä muistaa että euroopan rahoitusvakausmekanismeilla ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta yksittäisten pankkien tukemiseen

tv yhteistyössä on myöskin katsottava onko nyt tekijänoikeussäännöksissä sellaisia esteitä jotka estävät käyttömuotoa nimeltään tv on demand joka on tulossa entistä enemmän elikkä tällaisia paljon paljon pienempiä en usko uusien kanavien luomiseen vaan näihin uusiin muotoihin että me voimme yhdistää paremmin voimamme kun myöskin puolustamme ja kehitämme pohjoismaista tekijänoikeusjärjestelmää ja uusia lisensointimahdollisuuksia

mutta pankkikriisin kohdatessa nyt espanjan ja huolestuttavien merkkien ilmaantuessa monissa muissa maissa joutuukin kysymään ovatko luomamme pankkivalvonnan säännöt tosiasiallisesti riittävät tai oikeat

yhtenä ongelmana on että kahdeksalla maailman kymmenestä suurimmasta pankista on kotipaikka euroopassa ja niiden taseet ovat valtavat suhteessa vastaavien maiden talouksiin

näin oli sekä irlannin että islannin tapauksessa myös

det allra viktigaste för att skydda skattebetalarna mot fortsatta dyra stöd för bankväsendet är att vi skapar regler för hur man kan bevara de viktigaste delarna av bankerna de som behövs för finanssystemet utan att vi är tvungna att ersätta alla förluster

vilka finansaktörer som nu yttrar sig om eurons framtid gör det utan att själva ha spekulerat mot euron

arvoisa puhemies

viime maanantaina imf julkaisi suomea koskevan raportin

tästä perussuomalaiset näyttävät tekevän yhtä yksinkertaisen kuin epäloogisenkin johtopäätöksen jonka mukaan paras suoja näitä ulkoisia uhkia vastaan on strutsin tapaan pistää pää hiekkaan ja olla kuin ulkomaailmaa ei olisikaan

perkiö kysyi

mutta sen lisäksi voisi sanoa että kyllä on tarpeen tutkia myöskin innovatiivisia ja uusia tapoja vähentää esimerkiksi typpi ja fosforikuormaa